arvoisa puhemies

tällä on tarkoitus keventää lupabyrokratiaa ja hallinnointimenettelyä joka on osoittautunut suomessa hyvin raskaaksi näissä ympäristöluvitusjärjestelmissä

aivan kuten valiokunta toteaa omassa kannanotossaan ympäristöministeriön lupamenettelyn keventämistä koskevassa loppuraportissa todetaan että suomessa lupakynnys on alempi kuin useimmissa muissa eu maissa ulottuen melko vähäisiäkin ympäristöhaittoja aiheuttaviin laitoksiin joiden osalta lupakäsittely on ollut turhan työlästä

arvoisa puhemies

tästähän on ympäristöministeriössä myöskin valmisteltu jatkotoimia joilla edelleen voitaisiin katsoa tätä lupamenettelyn koko naisuutta

näihin on puututtu useastikin reach asetuksen yhteydessä ja on selvää että resurssien on oltava kunnossa kun tätä kemikaaliruuhkaa kemikaalirekisteröintiä joka tästä asetuksesta seuraa puretaan mutta ei se tarkoita sitä että pitää pysyvästi muodostaa arsenaalia tätä asiaa varten

mielestäni tämä on kannatettava hanke

tällä tuetaan lupamenettelyn tehostamista ja sillä tavalla tuottavuusohjelman vaatimuksia ja tällä myöskin tuetaan yrittäjien mahdollisuuksia päästä tuohon varsinaiseen yritystoimintaansa järkevässä ajassa ja järkevämmin kustannuksin kiinni

aivan hyvin voidaan harkita juuri tällaisia toimenpiteitä kuten ed

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä tässä tavoitteena oleva hallinnon keventäminen ja näiden asioiden standardisointi ja yksinkertaistaminen ovat mielestäni tärkeämpiä kuin se että yksityistapauksiin puututtaisiin näin voimakkaasti

tämän vaalikauden keskustajohtoisten hallitusten aluepoliittisena teemana on ollut innovaatioiden ja inhimillisten resurssien paras mahdollinen hyödyntäminen

rajamäelle haluan sanoa sen että tässähän ei lainkaan puututa maatalouden luvitusjärjestelmään vaan tämä esitys koskee aika pientä joukkoa näitä lupia

siellä on erilaisia bensiinin polttoaineiden huoltojakeluketjuja kalliomurskauslaitoksia ja tämän tyyppisiä

te ministeri pekkarinen olette tunnettu uusiutuvan energian suurena ystävänä ja edistäjänä ja olette tehnyt paljon sen teen

esimerkiksi uuden euroopan parlamentin suurin suomalaisryhmä on liberaaliryhmä alde jonka tavoitteissa itämeren asia on erittäin korkealla

metropolialue muodostaa korkeakoulutuksen tutkimuksen kulttuurin ja luovan talouden sekä palveluelinkeinojen ainutlaatuisen tihentymän maassamme eikä alueen toimintaedellytyksiä ole syytä asettaa vastakkain muun maan kanssa

minusta meidän pitää katsoa mallia esimerkiksi ruotsista ja muista naapurimaistamme joissa tässä suhteessa on uskottu paljon enemmän sen yrittäjän ja sen standardoinnin varaan kuin pelkästään siihen että luvituksella pyritään saamaan mahdollisimman tiukat ehdot ja kovat kustannukset

voitaisiinko nyt esimerkiksi innovaatiotuella mahdollistaa sitä että tällaisia tuulivoima alustoja offshore puistoja voitaisiin ruveta rakentamaan esimerkiksi siellä turussa jossa siihen on kapasiteettia

näistä asioista keskusteltiin ja niitä käytiin läpi aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi tällaisessa vuorovaikutteisessa prosessissa

rakentamalla isoja ja pieniä kunnallisia vuokra asuntoja koko metropolialueelle voidaan välttää syrjäytymiskierteeseen johtavien maahanmuuttaja alueiden synty suomessa

mielestäni tämä oli hyvä tapa tämän lopputuloksen kannalta että puntaroitiin monia tällaisia voisiko sanoa käytännönläheisiä asioita joissa sitten tietenkin on aina erilaisia puolia kuitenkin eteenpäin katsovalla uudistavalla otteella niin kuin tämän koko uudistuksen tarkoituksena on eli lähtökohtaisesti tarkoitus on selkeyttää sitä suomalaisen asumisen suurinta muotoa eli omistamisasumisen ja asunto osakeyhtiöiden hallinnon muotoa

arvoisa puhemies

tehokkuuden rinnalla on muistettava lähidemokratian puutteet jotka jo nyt näkyvät helsingissä kaupunginosina joilla ei ole yhtään edustajaa valtuustoissa

olennaisempaa kuin se minkä kokoisia yksiköitä meillä maakunnassa on näitä asioita miettimässä ja kehittämässä on se millaisia tehtäviä niille maakuntahallinnon yksiköille annetaan

kenties tässä olisi voitu mennä vielä hieman pidemmälle maakuntaliittojen roolin suhteen minkälaisia kehittämistehtäviä niille annetaan ja minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia niillä on jatkossa hoitaa alueidensa tehtäviä

näiden ongel mien kuten leväkukintojen ja vesien sameuden ehkäisemisen osalta keskeistä on edelleen suunnitelmallisesti pienentää kuormitusta

lopputulos on tässä ja uskon että tällä onnistuttiin ja onnistutaan niissä tavoitteissa joita sille on asetettu

niinkään minusta ei ole kysymys siitä että muodostetaan jättimäisiä yksiköitä vaan siitä että syntyy tehokasta toimintaa ja se on tässä hyvällä alulla

todellakin tavoitteena on voisiko sanoa se selkeyttäminen hallinnon suhteen että rakennuskanta siirtyisi eteenpäin vähintäänkin siinä kunnossa missä se on nyt ollut ja siihen tulisi enemmän tällaista ylisukupolvista ajattelua sen suhteen kuinka rakennuksiin ja asunto osakeyhtiöihin yleensä tulisi suhtautua

sen osuus on noin puolet kaikista ravinnepäästöistämme mutta sen jyvittäminen maatalouden metsätalouden turvetuotannon haja asutuksen ja taustavaluman kontolle on aina arvioihin perustuvaa

ministeri vapaavuoren asettama asumista ja ilmastonmuutosta pohtinut era työryhmä esittää että kaupunkien alueellinen kasvu estettäisiin piirtämällä kaupungin ympärille rajat joiden ulkopuolelle ei enää taattaisi esimerkiksi vesijohtoa ja joiden ulkopuoliset asukkaat joutuisivat maksamaan muun muassa koulukyydit

terveellä kaupunkijärjelläkin ymmärtää että tämä lisää huuhtoutumariskejä

mutta todellakin suomalaiseen asuntokantaan liittyy epäkohtia joita tällä asunto osakeyhtiölainsäädännölläkin pyritään korjaamaan

keskustan malli on hajakeskitettyjen vihreiden taajamien verkko sellaisten taajamien joissa palvelut ovat lähellä kuntalaisia

ne liittyvät jo täällä mainittuihin korjausvelkaan energiankäytön tehostamisen vaatimuksiin ja home ja kosteusongelmiin

ilmastopolitiikkaa voidaan harjoittaa kestävällä tavalla muutoinkin kuin pakottamalla kaikki löyhin ja yksipuolisin perusteluin itä pasilan kaltaisiin tiivisiin radanvarsialueisiin

ne liittyvät myöskin erikseen mainittuihin erillisongelmiin kuten ikääntymisen mukanaan tuomaan liikkumiseen ja sitä kautta hissien asentamisen tarpeeseen

tulokset näkyvät hitaasti

tulevaisuuden pientalo on energiaa tuottava plustalo jota lämmitetään uusiutuvalla kaukolämmöllä aurinkopaneeleilla pientuulivoimalla maa ja ilmapumpuilla sekä uusilla innovaatioilla joita koko ajan kehitetään

tätä kautta selkeytetään omistajan vastuuta sekä omasta asunnostaan että yhtiöstä sen kokonaisuutena selkeytetään asunto osakeyhtiön hallituksen roolia ja vastuuta ja selkeytetään myöskin isännöitsijän roolia ja vastuuta tällaisena yhtiön kokonaisuuden toimeenpanijana ja peräänkatsojana

voin yhtyä siihen johtopäätökseen jonka valiokunnan puheenjohtaja esitti siitä että tässä tulee suuri koulutus ja neuvontatarve jatkossa monissa erilaisissa yksityiskohdissa

yhteydet pietariin ovat saaneet uutta voimaa mutta milloin saamme tunneliyhteyden tallinnaan ja sitä kautta nopeat yhteydet keskiseen eurooppaan

ehkäpä keskeisimpiä ovat nämä home ja kosteusongelmiin liittyvät koulutuksen ja neuvonnan tarpeet mutta myöskin energiatehokkuuden vaatimukset jotka tulevat vastaamme monta muutakin kautta

luomutuotanto olisi mahdollistettava myös osatilaratkaisuna herkillä alueilla

konkreettista olisi jos uudessa cap tukijärjestelmässä määriteltäisiin typen lisäksi enimmäiskäyttömäärät myös fosforin osalta

tässä yhteydessä varmasti tarvitaan panosta myöskin hallitukselta jatkossa jotta tämä suuri prosessi saadaan vietyä hyvällä tahdilla eteenpäin

rahoitusta pitäisi kerätä myös meren energiahankkeilta kuten kaasuputkelta ja sähköverkoilta erillisen ympäristöveron muodossa